ei se tosin kyllä noussutkaan mutta kyllä saatan kuvitella että kun tämä tieto leviää leipäjonoihin niin suomen jalkapallomaajoukkueen aplodit unkari ottelussa jäävät kovin vaisuiksi sen rinnalla mikä riemu sieltä nousee

puolustusvaliokunnassa oli aamupäivällä selostusta niistä ongelmista joidenka vuoksi nuoret asevelvolliset keskeyttävät palveluksensa aivan siinä alkupäivinä alkutaipaleella

kysymys on ennen kaikkea puolueiden merkityksestä suomalaisessa demokratiassa

maksamalla veroja me kaikki huolehdimme omasta tulostamme oikeudenmukaisesti

jos me kiellämme sen niin me kiellämme aika paljon muutakin

me huolehdimme siitä että ihmisiä tässä maassa kohdellaan myös oikeudenmukaisesti

te sanoitte että paras keino työllistämiseen on pitkäaikaistyöttömien nyt mahdollistettu opiskelu ei toimeentulotuella niin kuin te sanoitte vaan työmarkkinatuella

tällä järjestelmällä niissä vaaleissa joissa tätä toivon mukaan mahdollisimman pian käytetään suomalaisen demokratian syvin olemus ainakin himpun verran kirkastuu

totta kai pitää pitää huoli siitä että peitetoimintaan osallistuvien poliisien tilanne ja myöskin oikeusturva turvataan mutta kyllä pitää tietenkin myöskin peitetoiminnan kohteitten oikeusturva turvata

myönteinen havainto oli se että alkoholin ja huumeen osuus keskeyttämisen syynä on lievästi vähentynyt

elikkä nuorisossamme on paljon tervettä ainesta noin tässä suhteessa henkisesti ja toivonkin että nuorison parissa tervehenkiset elämäntavat voimistuisivat niin alkoholikysymyksen huumekysymyksen osalta kuin kaikin tavoin muutoinkin

jotkut ja tuskin koskaan on ollut kysymys pienituloisista kun puhutaan niistä joistakin ihmisistä jotka ovat käyttäneet tätä mahdollisuutta hyväkseen ovat onnistuneet pienentämään verotettavaa tuloaan tai pienentämään sitä veroperustaa josta he ovat veroja maksaneet sillä tavoin että merkittävästi suuremmilla tuloilla he ovat muuttamalla ne pääomatuloiksi voineet maksaa vähemmän veroa kuin ihmiset jotka palkkatulona ovat ansainneet jopa vähemmän mutta ovat maksaneet kuitenkin enemmän veroa

on jotenkin syntynyt semmoinen käsitys että kun keskustellaan siitä kenen oikeusturva poliisin toimissa on yleensä enemmän uhattuna niin jotenkin on tullut semmoinen tuntuma että useimmiten kuitenkin sen asiakkaan

kun se verotus kohdistuu siihen osaan kulutusta jossa kaikkien ihmisten on pakko kuluttaa ja sitä kautta maksaa sitä veroa niin silloin kun se on tasavero tältä osin se on epäoikeudenmukaista

arvoisa puhemies

asunto osakeyhtiöitten putket kuuluvat yhtiöitten vastuuseen mutta siinä vaiheessa kun yksittäinen osakas ryhtyy niitä itse korjaamaan se vastuu siirtyy ja tämä on se ongelma

ministeri holmlund täällä totesi että luottamus poliisiin heikkenee kymmenen vuoden päästä jos poliiseja koulutetaan liikaa

mutta kaiken kaikkiaan kyllä myöskin asunto osakeyhtiöitten asukkaina asuu aika paljon pienituloisia eläkeläisiä joille jo tähän mennessä toteutetut perusparannusremontit ovat osoittautuneet lähestulkoon kestämättömiksi maksaa

minä kyllä epäilen että luottamus poliisiin saattaa heiketä kymmenen minuutin päästä jos poliiseja koulutetaan liian vähän tai poliiseja rekrytoidaan liian vähän ja he eivät sen takia ehdi riittävän ajoissa paikalle

on selvää että tällainen menettely ja tämmöinen mahdollisuus on kalvanut ihmisten uskoa yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen

tynkkynen käy täällä kertomassa että takuueläke on rakennettu tämän energiaverotuksen kompensoimiseksi kaikkein pienituloisimmille niin minua kyllä suorastaan hävettää

eivät he pysty asunto osakeyhtiössäkään hyödyntämään tätä vähennystä ellei heillä ole verotettavaa tuloa tai jos toisaalta se korjaus jonka he tekisivät ikään kuin omaehtoisesti on niin kallis että omat varat eivät siihen riitä

tässä tilanteessa jossa me nyt elämme on huolestuttavaa että ihmisten usko yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen ja tasa arvoisuuteen on matalammalla kuin pitkään aikaan kenties koskaan suomalaisessa poliittisessa ja yhteiskunnallisessa historiassa kun juuri nyt me tarvitsisimme yhteistä uskoa siihen että me yhteisin oikeudenmukaisin ponnisteluin pystyisimme selviytymään tästä vallitsevasta uhkaavasta yhteiskunnallisesta tilanteesta

herra puhemies

täällä on väitetty että tämän kansalaisaloitteen hyväksyminen jotenkin loukkaisi minun arvojani

minusta koko tämä puhe takuueläkkeen suuntaamisesta energiaverotuksen kiristymisen kompensointiin on liisa hyssälän ministerikunnian häpäisemistä

miksi ette vieläkään ole poistanut tätä suomalaisen sosiaaliturvan synkintä vääryyttä toimeentulotuen aiheuttamaa lapsilisän korotuksen leikkausta

hallitus on lakiesityksen perusteluissa todennut että suhdannepoliittinen tilanne on nyt sellainen että tämän lain voimassaoloa ja samalla siis tämän avustuksen hakuaikaa on syytä jatkaa maaliskuun loppuun ja se on aivan oikea ja hyvä havainto

se on sinänsä käyttökelpoinen mutta kyllä tämä ongelma pitäisi saattaa kuntoon kun puhutaan verotuksen oikeudenmukaisuudesta ylipäätään minuutti meni ole miellyttää rahvas toi kuivuria

mutta ministeri räty kun tässä nyt on puhuttu vapaaehtoistyöstä ja kannustavasta työstä ja vähän kaikestakin niin nythän on kuitenkin olemassa tämä työryhmä joka pohtii siis tämän kannustavan työttömyysturvan tilannetta

minulla on se käsitys että liisa hyssälä jopa keskustan eduskuntaryhmä ja tämän salin enemmistö on ollut sitä mieltä että takuueläke rakennettiin sen vuoksi että kaikkein pienituloisimpien eläkeläisten suhteellista asemaa voitaisiin parantaa että sitä ei käytettäisi erilaisten kiristyvien verojen kompensoitiin vaan ne ihmiset voisivat parantaa omaa elintasoaan joka on kaikkein huonoin tässä maassa

voin kertoa että tämän aloitteen hyväksyminen ei millään tavoin loukkaa minun arvojani ja oikeuksiani ja vaikka loukkaisikin niin hyväksyisin sen loukkauksen siksi että tasa arvo on minun tärkein arvoni

arvoisa puhemies

miksi te annoitte valtiovarainministeriön leikata teidän ja minun ja tämän koko eduskunnan yksimielisesti sinne viime vuonna lisäämät terveyden edistämisen lisämäärärahat

kertoisitteko meille nyt ikään kuin varmana tietona sen että tämä kannustavuus ei todellakaan tarkoita sitä että ihmiset ohjattaisiin pakkotyöhön

ainut mikä tässä hyvyydessä hieman murehduttaa on se että me vasemmistoliitossa teimme tämän havainnon jo silloin kun tätä alkuperäistä lakia oltiin täällä säätämässä mutta silloin se meidän näkemyksemme ei valtioneuvostolle kelvannut ja niin me sitten päädyimme tilanteeseen jossa kuten silloin jo arvioimme kävi niin että syntyi suuri innostus ja syntyi kova kiire saada nämä suunnitelmat liikkeelle

mutta kun tuottavuutta joka tapauksessa pitää parantaa niin minusta sekä selonteko että mietintö että myöskin ministerin puhe ovat siinä mielessä rohkaisevia että tässä otetaan varsin tiukka kanta näitten kuntien ja erityisesti terveydenhuollon atk järjestelmien yhteensopivuuden aikaansaamiseen

on sinänsä mielenkiintoista että ministeri katainen tuosta hallituksen aitiosta monta kertaa tässä viimeisen vuodenkin aikana on todennut että ei tätä voida hoitaa kun tämä on niin monimutkaista

jos tätä aloitetta ei hyväksytä tässä asiassa loukataan niitten ihmisten joilla ei olisi sen jälkeen vieläkään mahdollisuutta päästä avioliittoon oikeuksia merkittävästi enemmän kuin minun jolla on ollut mahdollisuus päästä avioliittoon mutta joutuisin ikään kuin hyväksymään sen että tämä tasa arvo lisääntyisi myöskin niillä ihmisillä joilla sitä tähän saakka ei ole ollut

kolmanneksi

minä olen ollut muutaman vuoden valtiontalouden tarkastusviraston neuvottelukunnassa ja tutustunut kyseisen viraston toimintaan muutenkin aiemmin tarkastusvaliokunnan jäsenenä

kun teillekin on sälytetty vastuuta kuopion yliopiston hammashoidon uudelleenaloittamisesta niin kai te nyt huolehditte siitä että tämä teidän ymmärtämätön opetusministerinnekin tulee järkiinsä ja ymmärtää että itäsuomalaisten hampaatkin on hoidettava

en minäkään ministerin tarkoitusta epäile sinänsä mutta kun te sanoitte muistaakseni tarkasti että jos kaikki otetaan koulutettavaksi

tästä syystä takuueläkkeen käyttäminen tämän kompensaation perusteena on minusta hävytöntä eikä paljon parane myöskään näitten nyt indeksiin sidottavien vähimmäisetuuksien jotka on sinänsä tärkeä sitoa indeksiin

meillä vain valitettavasti on jo olemassa laki jonka vuoden päästä pitäisi tulla voimaan jonka pitäisi turvata tämä järjestelmä

on kyllä pakko sanoa että ehdotus siitä että vtv alkaisi tarkastaa eduskunnan tilejä on äärimmäisen kannatettava nimenomaan tämmöisenä teknis käytännöllisen osaamisen vuoksi

totta kai on selvää että kaikkia halukkaita ei tietysti voidakaan kouluttaa mutta jos koulutettavia ei ole riittävästi niin kyllä se väistämättä sitten johtaa työvoimapulaan

se on varmaan kielentutkijoille mielenkiintoinen tutkimuskohde mutta niin tai näin on hyvä että joku valtiovarainministeriössä onko se sitten ministeri kiviniemi vai onko se ministeri kataisen alaiset vai ketkä tässä ovat nyt terhakoituneet on kuitenkin saanut tämän esityksen aikaan ja se on hyvä ja oli nyt kuka tahansa niin tästä asiasta hallitus ansaitsee kiitoksen

ministeri jos nyt satutte kuulemaan tämän niin kertokaa vastauksessanne kun ilmeisesti olette valmistelemassa lakia jolla tätä ongelmaa yritetään ratkaista kuinka pitkälle olette valmiita menemään

mutta kun muistetaan että keskeiset etuudet kansaneläke työmarkkinatuki työttömyyskorvaukset on jo tähän mennessä sidottu indeksiin niin ei niistä indekseistäkään paljon apua siihen kompensaatioon löydy

tämä ei ole ed

ongelma on tullut siitä että kun näitä koulutettuja ei ole palkattu niin sitten myöskin ne palvelut joita heidän pitäisi ihmisille tarjota ennen kaikkea keskeiset turvallisuuspalvelut ovat joutuneet kyseenalaisiksi

arvoisa puhemies

tulos ei välttämättä ole paras mahdollinen

verotuksen yksi keskeinen tehtävä on yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden lisääminen ja välillinen verotus ei ole siihen tehokas keino ed

tuli kiire jättää urakkatarjouksia mikä puolestaan tarkoitti sitä että todennäköisesti tarjoustaso on merkittävästi korkeampi kuin jos tätä vuoden loppuun kohdistuvaa kiirettä ei olisi ollut

merkittävästi runsaammin tulen jakamaan kiitoksia siinä vaiheessa kun hallitus toivon mukaan ja läheisessä tulevaisuudessa tulee puuttumaan täällä käydyn lääkärikeskustelun varsinaiseen ytimeen eli terveydenhuollon rahoituksen kaksikanavaisuuteen koska sieltä ne terveydenhuollon keskeiset ongelmat joita tämä lääkäripulakin omalta osaltaan ilmentää ovat merkittävästi peräisin

mutta se ongelmahan on tässä että sitä ei löydy ja sen takia tämä verotus

toki niillä jotakin merkitystä on mutta eivät ne poista sitä epäoikeudenmukaisuutta jonka tämä vero tuo tullessaan

vuolanne

en minäkään halua että poliisin tasoa laskettaisiin mutta haluan että voimavaroja on riittävästi jotta poliisin korkeatasoista koulutusta voidaan käyttää ihmisten hyväksi

välilliset verot etenkin kun ne kohdistuvat ruokaan kohdistuvat sillä tavoin että kaikki kuitenkin varallisuusasemastaan huolimatta syövät suunnilleen yhtä paljon

ministeri risikko en suinkaan sanonut että se osaaminen häviäisi

sitten toisaalta olen kyllä sitä mieltä että tä mä järjestely jossa tarkastusvaliokunnan sisälle ikään kuin rakennettaisiin nykyiset tilintarkastajat korvaava järjestelmä ei sekään kuulosta hassulta

niinpä voi nyt olla että jos hallitus olisi tässä tapauksessa suostunut kuuntelemaan oppositiota kuten se sitten joutui kuuntelemaan niin yhteiskunnalliset säästöt olisivat saattaneet olla aika merkittäviä tai ainakin kustannusten kasvu olisi ollut pienempää kuin se nyt on ollut

se vaan nyt kun teidän kertomanne mukaan tulee kolme osaamiskeskusta jotka ehkä koostuvat myöskin heinolassa toimineista osaajista tarkoittaa sitä että yksi osaavin keskus hajoaa useampiin osiin ja kyllä minä ainakin pelkään että siinä sitä osaamista häviää ainakin joksikin aikaa

kankaanniemi kyseli on se että kun energiaverotusta käytetään nimenomaan kulutuksen hillintään niin sen pitää suuntautua sellaisiin hyödykkeisiin joissa on olemassa vaihtoehtoja joissa kuluttaja voi vapaasti päättää onko hänen kulutettava vai ei

sen sijaan välitön verotus toimii toisella tavalla ja sen vuoksi välitöntä verotusta ei tule alentaa

mutta koska terveydenhuollon rahoituksen kaksikanavaisuus ei varsinaisesti kosketa osinkotulojen verotusta en käsittele sitä tässä yhteydessä enempää vaan lupaan että tulen kyllä muistuttamaan hallitusta jos hallitus itse ei muista asiaan puuttua tässä läheisessä tulevaisuudessa mutta sitä ennen osoitan kiitokset vielä kerran

jos te katsotte asiaksenne arvostella hylkäysesityksen tehneitä niin suosittelen lukemaan myöskin sen vastalauseen jolla se hylkäysesitys on tehty ja ne perustelut

nyt pitää pitää huoli vain siitä että kun on olemassa hyvät pykälät niin on sitten myöskin olemassa vastaavasti rahaa eli pitää huolehtia siitä että rahat eivät lopu kesken koska se voi sitten taas etenkin yksittäistapauksissa johtaa taloyhtiöt kohtuuttomiin vaikeuksiin

valtiontalouden tarkastusvirastohan siirrettiin juuri siksi eduskunnan alaisuuteen anteeksi eduskunnan yhteyteen valtiovarainministeriöstä

arvoisa puhemies

me tiedämme näistä viesteistä sen

sen sijaan voidaan tietenkin sanoa että no kyllähän tämä keskimäärin hoituu hyvin kun toisilla menee paremmin ja sitten joillakin menee huonommin

joka tapauksessa kannustan myöskin hallitusta lisäämään ponnisteluja valvonnan tehostamiseksi ja myöskin siihen että tämä ravintola ja muuta palvelualaa vai kuka on muulle palvelualalle verotuksesta koituva uhka tulisi mahdollisimman hyvin torjutuksi

se on tehty sillä perusteella että tällä hetkellä vielä pieni mutta todennäköisesti jatkossa työttömyyden kasvuvaiheessa yhä kasvava joukko ihmisiä tulee velvoittavan kuntouttavan työtoiminnan piiriin ja jos he eivät siihen osallistu ja kun he eivät pysty siihen osallistumaan he menettävät osan perustoimeentulostaan joka on jo nyt pieni aivan liian pieni

tietenkin eduskunnan tilien tarkastaminen on niin vähäinen osa koko valtiontalouden tarkastamiseen nähden että siellähän se vtvn keskeinen tehtävä on

jos nyt ajatellaan tätä lakiesitystä niin me olemme säätämässä lakia joka merkittävästi voidaan näin varmasti sanoa turvaa suomalaisten eläkeläisten asemaa parantaa myöskin näitten työeläkeyhtiöitten asemaa

haluamme että suurituloisten verotusta kiristetään että verotuksen kiristäminen suunnataan pääomaveroihin varallisuusvero palautetaan ja pienituloisimpien tuloverotusta kevennetään ja huolehditaan siitä että jos ja kun kulutusveroa kiristetään se suuntautuu oikeudenmukaisesti koska sekin on mahdollista

arvoisa puhemies

ukkola täällä väitti niin minusta tämä keskustelu joka täällä nyt on käyty ei ole ollut vaarallinen mutta tämä on ollut kyllä poikkeuksellinen ainakin nyt noin seitsemän vuoden muistelujeni mukaan

kun kerrankin on hyvä tilaisuus niin pitää kiitellä hallitusta oikein tässä urakalla että sitten voi vähentää sitä joittenkin muitten asioitten käsittelyn yhteydessä

mutta en minä näe mitään syytä siihen etteikö siellä erittäin korkeatasoisella ja laajasti arvostetulla ammattitaidolla hankittua kokemusta ja osaamista voisi käyttää myöskin eduskunnan käytännön tarkastukseen

ei tule mieleen kovin usein että hallituspuolueitten edustajat pääministeriä myöten täällä olisivat ikään kuin ottaneet niin myönteisen kannan että hyvä on tähän voidaan tehdä muutoksia

esimerkiksi miten on mahdollista että reuma häviää nämä kilpailutukset kun on kuitenkin minun silmääni omaavia kilpaa voitosta kuitenkin tiedämme että siellä on annettu kaikkein parasta hoitoa

nyt tässä sitten ikään kuin siitä palkinnon sikäli kuin nyt julkisuuteen on uskominen saavat nämä eläkeyhtiöitten johtajat näinä erilaisina edustaja zyskowiczin arvostelemina palkitsemisjärjestelminä

se on täysin poikkeuksellista täällä

seitsemän vuotta olen istunut sosiaali ja terveysvaliokunnassa ja ehkä vähän toisin kun ministeri brax niin siellä ei ole muutettu tippaakaan tai korkeintaan muutamia pilkun paikkoja vaikka aivan varmasti valiokunnan enemmistö syvässä sisimmässään on ollut jopa yksimielinen että niitä pitäisi muuttaa mutta ei ole muutettu

kuinka paljon outi antila kuinka paljon muut hänen alaisensa jotka ovat tämän työn tehneet minkälaisen puhalluksen he saavat siitä että he ovat olleet itse asiassa pelastamassa suomalaista työeläke ja vain parantamassa suomalaisen työeläkejärjestelmän toimintaa

arvoisa puhemies

monopolioikeuksin toimivat todennäköisyyslaskentaan toimintansa perustavat peliyhtiöt ovat siinä mielessä mielenkiintoisessa asemassa että ne tuottavat aina voittoa koska säätelemällä niitä parametreja jotka antavat voittoja tietyssä suhteessa takaa sen että sitä rahaa pystytään aina keräämään enemmän kuin sitä jaetaan pois

arvoisa puhemies

tästä syystä minua hieman huolestuttaa se kun sanoitte että presidentti voi jatkossakin tehdä urheita tekoja isänmaan puolesta

mutta kun täällä on jo kahdessa edellisessä puheenvuorossa kiinnitetty huomiota lääkekorvausleikkauksiin ja toisaalta lääkekorvausuudistuksiin niin kerta vielä kiellon päälle koska kyse on niin tärkeästä asiasta

tämäkin laki on tarpeellinen ja erinomainen kuten ilmeisesti nyt kaikki mitä täällä tähän mennessä tänään on ministeri vapaavuoren esittelemänä käsitelty

valtaosa kunnista myöskin espoo on maksanut todella isoja sakkomaksuja tästä mikä on tietenkin aivan typerää mutta näin on tapahtunut siitä syystä että kunnilla ei ole ollut varaa sitä järjestää

kun tavallinen kansalainen on tätä kuunnellut niin kun me olemme näin yksimielisiä siitä että meillä on selkeä epäkohta ainakin moraalisella tasolla tässä ja olemme olleet sitä mieltä että siihen pitäisi puuttua vaikkapa nyt edustaja zyskowiczin esittämällä tavalla niin hän varmaan miettii että no katsotaanpa mitä tapahtuu

hallitusohjelmassa on sovittu että lääkekorvausjärjestelmä uudistetaan niin että paljon lääkkeitä käyttävät hyötyvät uudistuksesta ja vähän käyttävät joutuvat kärsimään hieman ja toisaalta sitten myöskin kaikkein köyhimmillä on mahdollisuus selvitä

minulla on semmoinen epäilys että kovin harvassa ovat olleet kansanedustajat ja tietenkin ne kansanedustajaehdokkaat jotka toreilla ovat olleet sitä mieltä että taitettu indeksi olisi oikeudenmukainen

nyt kun voimavarat ovat näin pienet sitä on entistä vaikeampi järjestää todennäköisesti maksetaan entistä suurempia sakkomaksuja ja aivan järjetön kierre on valmis

ja on tietenkin hyvä että näitten monopolien rahoja käytetään kuten raha automaattiyhdistyksen sosiaali ja terveystoimintaan kolmannen sektorin järjestöjen avustamiseen veikkauksen toimintaan liikuntaan kulttuuriin ja nuorisotyöhön

sen vain ne köyhät vuokralaiset maksavat ja tämä on se syy minkä takia minä olen tässä pillastunut

se johtuu juuri siitä että nyt siis kun on toiminnan kohteena olevien velvoittavan toiminnan kohteena olevien määrää lisätään erittäin voimakkaasti mutta ei anneta vastaavia resursseja

täällä on mauri pekkarinen joka on suomen keskustan merkittävä poliitikko ben zyskowiczillä on varmaan kohtuullisen merkittävä asema kokoomuksessa täällä on perussuomalaisten varapuheenjohtaja ja sitten meitä vähän pienempiä nilkkejä muutama

kun tämä leikkaus ei noudata tätä periaatetta niin millä tavoin nyt vuoden lopussa työnsä toivon mukaan lopettava järjestelmätyöryhmä sotepol ja hallitus sitten hoitavat sen asian niin että hallitusohjelma tältä osin toteutuu

koko ajan tulee myöskin sellaisia esityksiä jotka oikeasti joko todisteellisesti tai sitten epäiltävästi eivät johda mihinkään positiiviseen

siksi on paikallaan että selvitettäisiin laajasti koko eläkejärjestelmän kannalta nämä oikeudenmukaisuuskysymykset

neljännet ikkunaruudut saattavat parantaa ilmaston pelastumisen mahdollisuuksia mutta pitää sitä arvioida maksaako se enemmän kuin ne hyödyt mitä sillä saavutetaan

kyllähän tässä tietysti selkeä ristiriita on siinä että pyrkimys kuten ed

no se on minulle ihan oikein mutta niille vähän pienituloisimmille helsinkiläisille ja itse asiassa muissakin suomalaisissa kasvukeskuksissa asuville vuokralaisille joilla vaihtoehtoja ei ole tilanne on kestämätön

täältä puuttuvat vihreät ja sosialidemokraatit mutta kun ehkä hekin ovat tätä mieltä niin eikö tällä porukalla jos me olemme kaikki yksimielisiä olisi kenties mahdollista saada jotain aikaiseksikin

mutta itse asiassa työnantajana oli paljon helpompaa toimia tietenkin omien työntekijöitten kanssa koska oli selvää että kaikkiin heihin piti ja voi noudattaa samoja työehtoja

toisaalta sitten pitäisi hillitä sitä että ei synny näitä ongelmia joita peliriippuvuus aiheuttaa

ainoa ratkaisu siihen on kuitenkin sitten lopulta riittävä uusien vuokra asuntojen tarjonta jolloin kysynnän ja tarjonnan tasapaino laskee vuokrat sellaiselle tasolle että kansalaiset kohtuullisesti pystyvät niitä maksamaan

voisi sanoa että onhan se nyt yhdenlaista hurskastelua että toisaalta pyritään keräämään pelituottoina mahdollisimman paljon ja sitten niillä rahoilla autetaan peliriippuvaisia jälkeen ensimmätettiin saada vain siten

eihän taitettua indeksiä ole tietenkään säädetty kuin menojen pienentämiseksi siis en minä usko että niin ovat tehneet edes eläkeyhtiöt tai tela tai eläketurvakeskus tai kolmikantakaan joka siis tunnetusti eläkkeet tähän maahan on ei nyt tavallaan säätänyt koska eduskunta ne on säätänyt mutta kolmikannassa tietenkin on laadittu nämä lait koska maksajat ovat siellä

ei tarvinnut olla huolissaan siitä tulivatko työnantajan velvoitteet esimerkiksi sosiaalimaksujen tai muun vastaavan osalta hoidettua